kysyittekö pitäisikö opposition puhaltaa tahtotila

jotta tulevaisuudessa voitaisiin estää kuolemaan ja aineellisiin vahinkoihin johtavat laajarunkoisten rakennusten sortumisonnettomuudet hallituksen esityksellä säädetään kyseisten rakennusten omistajille velvollisuus huolehtia että rakennuksen laajarunkoisen osan rakenteiden turvallisuus arvioidaan asiantuntijan toimesta

voisitteko ystävällisesti vastata

jaskarille totean vaan että kyllä minä luulisin että tämä talouskriisi viimeistään jopa kokoomukselle opettaa että uusliberalismin aika on ohi

koko hallituskauden mittaisessa uudistushankkeessa tehtyjen selvitysten ja eri ratkaisuvaihtoehtojen punnintojen tuloksena olemme päätyneet esittämään yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämistä valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta

siinä suhteessa huomenna on tärkeä päivä

arvoisa herra puhemies

mutta ed

tässä esityksessä on kaksi opintotuen myöntämisperusteiden muutosta sekä koulumatkatuen laskentaperusteita koskeva muutos

näitä ratkaisuvaihtoehtoja tai niiden yhdistelmiä mitä on pohdittu ovat olleet myös tämä laitemaksu ja sen laajentamiseen perustuvat ratkaisut sekä sitten tämä kyseinen malli

kyllä tässä nyt on ihan oikeasti sellainen yhtälö jota minä en ymmärrä arvoisa keskusta

arviointivelvollisuus koskee rakennuksia joissa oleskelee paljon ihmisiä laajarunkoisia eläinsuojia sekä maneeseja

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatukeen ehdotetaan muutoksia jotka koskevat koulumatkatuen laskentaperusteita opiskelijan käyttäessä toimivaltaisen viranomaisen järjestämää joukkoliikennettä

tämän hallituksen aikana koko ajan systemaattisesti yliopistojen perusrahoitus on ollut retuperällä

mitä tulee tähän ekpn rooliin niin kyllä se näin on että silloin kun alkaa todella massiivisilla volyymeillä tapahtua siellä viime kädessä kansanvallan on voitava ottaa kantaa näihin asioihin se on ihan selvä

arvoisa herra puhemies

miksi te viime kaudella teitte juuri toisinpäin että te velkaannutitte lisää

nyt olemme paljon elvytyksen yhteydessä puhuneet siitä kuinka järkevää olisikaan kun on kerran elvytettävä ja työllistettävä tehdä esimerkiksi samaan aikaan ympäristöystävällisiä toimia

arviointivelvollisuus ei koske rakennuksia joiden rakenteellinen turvallisuus on jo arvioitu rakennuslupavaiheessa rakennustyön aikana erityismenettelyssä tai muuten vapaaehtoisesti tätä lakiesitystä vastaavassa laajuudessa

miksi ette kiinnitä huomiota kritiikkimme siihen kohtaan jossa puhumme rahoituksen epätasa arvosta

minä todellakin ihmettelen miksi esimerkiksi edustaja lintilä joka täällä piti ryhmäpuheenvuoron ja vaati suurituloisten veronkiristystä miksi ihmeessä te neljä edellistä vuotta teitte juuri toisinpäin eli kevensitte hyväosaisten veroja

sitten ihan irrallaan tästä kriisistä ja pitkällä tähtäimellä on voitava käydä keskustelua ihan avoimesti siitä minkä tyyppinen rooli ekpllä kaiken kaikkiaan on onko syytä jossain vaiheessa pohtia sitä onko hintavakaus vain ja ainoastaan se tavoite vai tuleeko tällaisia kasvua työllisyyttä edistäviä näkökulmia mukaan niin kuin esimerkiksi fedissä tai isossa britanniassa

mielestäni aivan yhtä relevantti näkökulma on se mitä me sosialidemokraatit olemme omassa vaihtoehdossamme koko ajan korostaneet että samalla kun on elvytettävä ja työllistettävä on hyvin järkevää ja suorastaan sosiaalisesti välttämätöntä tehdä myös hyvää sosiaalipolitiikkaa jos se on mahdollista

vastaavaa taksaa sovelletaan nykyisin korvattaessa koulumatkakustannuksia koulutuksen järjestäjille ja opiskelijoille jotka kulkevat omalla autolla

tämän tutkimustoiminnan metodologiaa tullaan kehittämään ja tutkimusta ohjaamaan ja tätä ohjaustyötä varten valtioneuvosto nimeää neuvottelukunnan

joukkoliikennemalliin suurin osa nykyisin matkahuollolle maksettavasta määrärahasta ohjautuisi jatkossa yhden lippujärjestelmän ylläpitäjän kautta toimivaltaisille viranomaisille

meillä on valtava talouskriisi käsillä se on pelottavaa

kaiken kaikkiaan tämän esityksen tarkoituksena onkin koulumatkatukilain perustarkoituksen mukaisesti tukea opiskelijan koulumatkakustannuksia ja joukkoliikenteen järjestämistä

jatkossa laajarunkoisen rakennuksen omistajan velvollisuus olisi huolehtia myös että rakennuksen käyttö ja huolto ohje sisältää toimenpiteet ja aikataulut joilla seurataan kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa

mutta nämä ovat sitten taas sellaisia keskusteluja mitkä täytyy mielestäni käydä irrallaan tästä kriisistä ja pidemmällä tähtäimellä ja käydä ihan avointa kansanvaltaista keskustelua kaiken kaikkiaan tästä kokonaisuudesta

arvoisa rouva puhemies

nykyistä hyvitysmaksun keräävää järjestöä ei samalla tavalla tarvita maksun hallinnointiin vaan valtion budjettirahoista hyvitys voidaan maksaa suoraan opetus ja kulttuuriministeriöstä tekijöitä edustavien järjestöjen välityksellä

sosialidemokraatit muuten kannattavat rahoitusmarkkinaveroa maailmanlaajuista veroa jolla verotetaan sitä mitä tässä maailmassa ei vielä veroteta eli rahalla käytävää kauppaa muun muassa

muutos toteutetaan kustannusneutraalisti nykyisen valtiokunta rahoitussuhteen pohjalta

haluan tähän loppuun kyllä vielä sanoa olisin tosiaan toivonut että perussuomalaiset olisivat jaksaneet loppuun asti olla täällä salissa kuuntelemassa tätä keskustelua että täytyy nyt kuitenkin muistaa että siihen missä nyt menemme ei ole nyt syynä se että meillä on valuutta nimeltä euro

yksityisen kopioinnin hyvitys jaettaisiin edelleen opetus ja kulttuuriministe riön hyväksymän hyvitysvarojen käyttösuunnitelman mukaisesti suorana hyvityksenä teosten tekijöille ja välillisenä hyvityksenä tekijöille heidän yhteisiin tarkoituksiinsa

sdpn linja on ollut erittäin johdonmukainen

laissa säädetään myös asiantuntijan velvollisuudesta ilmoittaa välittömästä rakennukseen liittyvästä vaarasta rakennuksen omistajalle ja haltijalle kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle

siksi ministeri vapaavuori minä haluan teitä haastaa ja todeta että tarttukaa hetkeen korjatkaa korkotukea olkaa sosiaalipoliittisesti oikeudenmukainen

tässä nyt vähän menee silloin tällöin ihan sekaisin kuka nyt lopulta mitä haluaa mutta nyt kyllä kuitenkin hämmentää perussuomalaisten linja kun te sanoitte äsken että olette tässä kyydissä olette vieläpä mielellänne siinä kyydissä

mutta arvoisa keskusta arvoisat edustajat pekkarinen tiilikainen ja kumppanit kuunnelkaa nyt hyvänen aika mitä edustaja juha sipilä täällä sanoi

kun valmistajan ja maahantuojan sekä jälleenmyyjien maksuvelvollisuus lakkaa uudistuksen pitää näkyä myös tallennusalustojen ja laitteiden kuluttajahinnoissa niin pian kuin lain voimaantulon jälkeen näitä uusia laitteita tuodaan maahan ja saadaan kuluttajamyyntiin

minä arvostan sitä että hän myönsi että edellisen hallituksen mari kiviniemen ja matti vanhasen linja oli väärä

se minua hämmentää ja hämmästyttää juuri siksi että minä luulin että perussuomalaiset haluavat olla sen työmiehen ja työnaisen puolue ja kansanpuolue

toinen esitys pohjautuu viime kevään kehysriiheen ja se on osa hallituksen rakennepoliittisia toimia

tavallaan sen tietynlaisen vakauden tuominen alhaiset korot on auttanut niin pk yrityksiä kuin kuluttajiakin erityisesti viennin mahdollistajana ja tuonut paljon hyvää niin että siinä suhteessa ei voi lähteä siitä että kyllä maailma olisi parempi tai erilainen jos jostain syystä me emme eurovaluutassa olisi

suomi sai vakuudet suomi toteutti sijoittajavastuun sosialidemokraattien johdolla ja meidän vaateestamme ja se pankkien intressi juha sipilä oli juuri se että ne halusivat tulla mukaan kreikassa koska ne tiesivät että tämä paketti kaatuu ellei vakuuksia tule

sen mukaan opiskelijalla joka on jo suorittanut korkeakoulututkinnon ei olisi oikeutta opintotukeen toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseksi

ajattelin että varmasti edustaja saarinen olisi ehkä kommentoinut tuohon ruuan arvonlisäveroon sitä kuinkahan paljon ennen sitä kun oli jo tiedossa että tulee alennus ruuan arvonlisäveroon nostettiin niin ikään ruuan hintaa

näitä tapauksia joissa oikeutta ei olisi on se että opintotukea ei myönnettäisi alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskelijalle joka on jo suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon

tämä on ahneen kapitalismin kriisi viime kädessä ja siksi on tärkeää kuuluttaa lisää säätelyä lisää valvontaa markkinoille rahoitusmarkkinaveron kaltaisia oikeudenmukaisuuselementtejä

aika ajoin tämä keskustelu oli aika sanoisinko hämmästyttävää

hyvityksen kokonaismäärää selvitetään yksityisen kopioinnin tutkimuksilla

siinä olennaista on että yksityisen kopioinnin laajuudesta ja kopiointilähteestä saadaan mahdollisimman neutraali ja värittymätön kuva hyvityksen oikean tason ja hyvityksen jakamisen perustaksi

ja kyllä pidän kaiken kaikkiaan myös tätä pankkivalvontaa mistä nyt tänä päivänä puhutaan hyvin paljon ja kuulemme myös myöhemmin lisää erittäin tärkeänä elementtinä tässä

täällä perussuomalaisten ryhmäpuhujan suulla sanottiin että naurattavat nämä opposition esitykset eivät muuten varmasti naurata sitä työtöntä joka työpaikkaa odottelee tai sitä palkansaajaa pienipalkkaista naista tai työmiestä jota palkka ale uhkaa

samoin tukea ei myönnettäisi ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskelijalle joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kaiken kaikkiaan

täällä käytiin jo pitkä keskustelu ja omalta osaltani tähän eläkkeensaajien kohteluun kiinnitin huomiota

sen haluan puhemies vielä loppuun sanoa mitä sanoin kyllä jo tuossa debatissa että kaiken kaikkiaan koska on trendejä jotka ajavat meitä ikään kuin markkinavoimat haluavat yhteisvastuuta veloista

mutta ministeri sanon että positiivinen yllätys tai uutinen oli kuitenkin se että te nyt otatte kopin tästä rinteen mallista

kyllä tästä nyt täytyy ehkä johtopäätöksenä todeta että nämä kolme linjaa jäivät nyt voimaan ja tilanne on aika huolestuttava

ja tämähän on suomen linjan vastaista me emme sitä halua me olemme olleet eurobondeja ja muuta vastaan joten kyllä täällä joudutaan varmasti vielä tekemään vaikeita arvioita näistä asioista

lopuksi muistutan tästä perusteesta miksi yksityisen kopioinnin hyvitys esitetään nyt järjestettäväksi valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta

arvoisa puhemies

mielestäni on tärkeää huomata että tämä opintotukilain uusi rajaus onnistuttiin budjettiriihen yhteydessä siirtämään vuodella eteenpäin

mutta siinä kyllä korostan että täytyy myös ajatella että kaikella on rajansa ja varmasti siinäkin kansanvalta sitten katsoo tilanteen kerrot mun ei nyt sitten keskustelua

sanottakoon niin että tämä ratkaisu on tehty tieten tahtoen täysin vastoin niitä vaalilupauksia ja se on mielestäni kaikin puolin ikävä seikka

siitä minä olen vähän surullinen että se missä keskusta ainoastaan nyt tuntuu olevan johdonmukainen itsensä kanssa on se että edelleen halutaan tätä tasaverokehitystä edistää ja yleistä arvonlisäveroa

kun valtio lainsäädännössään sallii yksityisen kappaleen valmistamisen tekijänoikeuden rajoituksena ja tietoyhteiskuntadirektiivi edellyttää tällaisessa tapauksessa hyvityksen järjestämistä tekijöille eikä hyvitystä pystytä riittävästi keräämään osana tallennusalustojen myyntihintaa on perusteltua että valtio suorittaa yksityisen kopioinnin hyvityksen verovaroista

se huoli mikä meillä on ollut on ollut se että hallituksella ei ole ollut yhtäkään toimea työllisyyden edistämiseksi tässä ja nyt ja nyt nimenomaisesti tarttumalla näihin meidän esityksiimme me voimme toden totta yhteisesti viedä näitä asioita eteenpäin

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lähdetään

jos puhun hieman yleisemmin näistä muista linjanvedoista mistä näissä hallituksen veropaketeissa nyt on kysymys niin ensinnäkin haluan sanoa sen että täällä puhuttiin verotuksen oikeudenmukaisuudesta

matti saarinen edellä kuvasi hyvin sitä ongelmaa että nimenomaan pienet yrittäjät esimerkiksi todella karsastavat sitä yleisen arvonlisäveron nostoa mitä tehtiin jo viime kaudella

arvoisa puhemies

siksipä me teimme ministeriöstä esityksen siitä että tätä siirrettäisiin vuodella eteenpäin jotta voitaisiin sitten saada tähän sopeutumisaikaa ja sitä kautta myös järjestelmät pelaamaan yhteen toisaalta korkeakoulupuolen järjestelmän ja siellä käynnissä olevien uudistusten kanssa

se on tietenkin meille kaikille sosialidemokraateille hyvin tärkeä ja siksipä me olemme koko ajan kysyneet ja koko ajan linjanneet että myös hyväosaisten on osallistuttava näihin talkoisiin

haluan myös osaltani sanoa kun edustaja pekkarinen nimeni mainitsi että kyllä se vaan niin on että minäkin olen kuullut pääministerin kertovan että edellinen hallitus teki sen ratkaisun että tätä ei sitten jatketa enää tätä pienyrittäjien muun muassa kampaamojen arvonlisäveron alennusta mikä sinänsä on hankala ja vaikea asia koska kuitenkaan se ei ihan niin yksinkertainen ole

tämä hallitus on ottamassa enemmän velkaa kuin tänä vuonna

oli aika järkyttävää tämän vaalikauden alussa kun näytti siltä että ei olisi minkäänlaista toimenpidettä hyväosaisten saamiseksi mukaan

tämä hallitus on lisäämässä velanottoa hurskaista puheista huolimatta ja tietenkään tässä nyt ei sitä ehkä pidä niin hirveästi ihmetellä kun katsomme tätä velkatilastoa mikä kuitenkin on fakta velkakello siellä edustaja heinäluoma näyttää

eli tämä oli sinänsä merkittävä muutos juuri tästä syystä että nimenomaan opiskelijat ja korkeakoulut voivat sopeutua ehdotettuihin muutoksiin paremmin

oppositiossa kovia puheenvuoroja sosialidemokraatit tästä käyttivät ja seurauksena tulivat nämä hyvin pienet solidaarisuusvero tai pääomaveromuutokset

mutta jos me nyt olemme ihan rehellisiä arvoisat hallituspuolueet niin kyllä tämä on täysin voisi sanoa murusia mitä tässä nyt hyväosaisille tätä vastuuta langetetaan

täällä puututaan myös näihin täälläkin esiin tulleisiin tiede kulttuuri vaihtoehtolehtiin pieniin paikallislehtiin ja niiden asemaan ja se on ihan oikeasti hyvin tärkeä kysymys

nimittäin kyllähän tässä nyt selvästi mikä eilenkin tuli hyvin kyselytunnilla ilmi on kyse myös siitä kun näitä ansiottomia arvonnousuja tulee eikö ole oikeudenmukaista ja reilua se että niitä ansiottomia arvonnousuja kerätään yhteiseen hyvään yhteiseen käyttöön ja edistetään muun muassa niillä näitä ympäristötavoitteita

siksipä se vaihtoehtobudjetti jota jo täällä kerrottiin kovasti odotettavan tulee kiinnittämään vahvasti huomiota myös tähän verotuksen oikeudenmukaisuuden linjaan siten että omistavat tahot kaikista parastuloisimmat osallistuvat enemmän

opintoalan vaihtoa suunnittelevat voivat siis toteuttaa sen vielä nykyisen lainsäädännön puitteissa ja saada opintotukea vielä ensi vuonna aloittaessaan opinnot toisen samantasoisen tutkinnon suorittamiseen

me verottaisimme enemmän alimitoitettua finanssisektoria mutta vähemmän pieni ja keskituloista palkansaajaa vähemmän pieni ja keskituloista eläkkeensaajaa

voisiko kokoomus arvoisasti nyt vastata

minä haluaisin itse asiassa toivon todella että ministeri omassa vastauksessaan ottaa kantaa tähän windfall verokysymykseen koska eilen kyselytunnilla valitettavasti se hyvin alkanut keskustelu jäi mielestäni hieman lyhyeksi

tähän loppuun ehkä vielä siitä autoverosta joka nousi täällä keskusteluun täytyy todeta että tässähän kävi jopa niin että alun perin perussuomalaiset lupasivat koko autoveron poistaa

en jatka pitkään mutta kun lause jäi kesken niin sen vuoksi kävelen tänne

nyt on nostettava se kissa pöydälle ja tunnustettava että nämä koulutussäästöt ovat yksi pahimpia asioita mitä hallitus tässä omassa esityksessään tekee

esimerkiksi terveydenhuoltoalalla yliopistot edellyttävät nykyisen terveystieteen maisterin ja kandidaatin opintoihin alemman korkeakoulutuksen tasoista tutkintoa ja nyt valintaperusteiden muutos siellä korkeakoulussa mahdollistuu koska tätä aikataulua lykättiin

eli todellakin täällä valiokunta toteaa tämän suhteen että tätä asiaa on seurattava ja pidetään tärkeänä että tarpeen tullen myös verotuksen ulkopuolisin keinoin voidaan sitten vaikuttaa näiden kulttuurilehtien asemaan